eli ministeri urpilaisen väite täällä on itse asiassa vielä kauempana siitä todellisesta tilanteesta kuin mitä edustaja kalmari täällä sanoi

tilanne taitaa olla entistä selvemmin se että pyrkimys rakentaa ammatillinen keskiaste meille sellaiseksi joka kaikissa oloissa poistaa nämä koulutuksen umpiperät siis turvaa mahdollisuuden jatkaa myös ammatillista tietä aina sinne tohtorinkoulutukseen asti oli periaatteessa ihan hyvä pyrkimys mutta käytännössä sen toteutus on kyllä johtanut siihen että ammatillisesta keskiasteesta on tullut monta kertaa varsinkin sen alkuvaiheessa niin teoreettinen että kun ne peruskoulusta tulevat nuoret sitten hakevat sitä omaansa sieltä ammatilliselta keskiasteelta ja kun he törmäävät siihen teoriapainotteisuuteen mitä ammatillinen keskiaste on niin monta kertaa aivan liian monen nuoren tie taittuu koulutuksellinen tie taittuu siihen

motiivi opiskella menee kun ei tunne omakseen sitä mikä oikeastaan silloin jo tökki kun tämä nuori oli peruskoulussa

nyt sitten kun hän menee ammatilliselle keskiasteelle ja hän törmää sielläkin kaikkeen tähän samaan se motiivin loppuminen on aivan liian monta kertaa tosiasia

kaiken lisäksi ammatillinen keskiaste roikuttaa monen tutkinnon osalta ihan liian pitkään kolme vuotta sellaisissakin koulutussisällöissä pitää kolme vuotta jotka voitaisiin huomattavasti lyhyemmässä ajassa hoitaa

arvoisa puhemies

minun viestini on että minun mielestäni tällä hetkellä se koulutusaste joka vaatii aivan erityistä uudistamista ja läpikäymistä on kyllä ammatillinen keskiaste sen saattaminen sekä tutkintorakenteen koulutussisältöjen siis uusien opsien ammatillisen koulutuksen opsien sisältöjen osalta uuteen uskoon modernik si vetäväksi ja työelämäkontekstiseksi paljon enemmässä kuin se tällä hetkellä on

näin toimien uskon että myöskin se kiinnostavuus nuorilla niilläkin nuorilla joista nyt ihan liian moni syrjäytyy kokonaan ammatillisesta ulos ties minne paranee ja sitä kautta päästään siihen hyvään alkuperäiseen tarkoitukseen mitä ammatillisella keskiasteella on haettu

tätä halusin sanoa ja minä ajattelisin jopa niin että sinänsä siitä ammatillisen keskiasteen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta ja sen resursseista voitaisiin jopa tinkiäkin jos näin tingittyjä resursseja käytettäisiin nimenomaan joko oppisopimuspohjaiseen tai sille sukua olevaan

meillä on oma käsitys tällä hetkellä siitä mitä oppisopimuskoulutus on mutta kun katsotaan eurooppaa mitä on oppisopimuskoulutus käytännössä se ei ole välttämättä sisällöllisesti sitä minkälaisena me sen täällä suomessa meidän käytäntöjen perusteella olemme oppineet näkemään

voitaisiin näitä keskiasteen resursseja mitä nyt on leikattu käyttää nimenomaan sellaisiin käytännönläheisiin työelämälähtöisiin koulutuksen ja työelämän vuorovaikutteisiin oppimissisältöihin joilla autetaan niitä ongelmanuoria jotka tällä hetkellä ovat ongelmanuoria

arvoisa puhemies

sitten vielä käytän tilaisuutta hyväkseni kahdella sanalla mainitakseni siitä että koulutusvienti on tavattoman hyvä hieno asia ja hyvä mahdollisuus mutta se että suomessa eri yliopistokaupungit ja ammattikorkeakaupungit jokainen luovat joko yksin tai muutaman toisen kanssa yhtiöitä ja jokainen kilpailee suomalaiset keskenään tuolla tantereella näin edellisessä tehtävässä ei kyllä oikein toimi

tarvittaisiin yksi suomalainen konsortio jossa mukana ovat erilaiset näitten koulutuksen tarjoa jayhteisöt olivat ne oppilaitoslähtöisiä tai puhtaita bisneslähtöisiä jotka muodostavat kansallisen konsortion joka kansallinen konsortio kilpailee maailmalla eri maissa koulutusviennistä niistä kysynnöistä mitä siellä on

asia

arvoisa puhemies

silloin päätettiin nykyisen maakunnan hallinnon siitä muodosta ja aluekehitystehtävistä niitten siirtämisestä maakuntien liitolle ja silloin jo sovittiin siitä että tämmöinen maakunnan kehittämisraha joka kootaan valtion eri hallinnon tavallaan ministeriön hallintojen päältä siirretään suoraan maakuntien liitolle sitä varten että maakunnat sillä voivat katalysoida valmistella kehittää sellaisia hankkeita jotka tällaisilla varsinaisilla erillisillä elinkeinohankkeilla sitten viedään eteenpäin

tämä ratkaisu ottaa pois kokonaan lopettaa maakunnan kehittämisraha on erittäin synkeä osa sitä keskittämispolitiikkaa mitä kataisen ja stubbin hallitus näköjään on harjoittanut ja harjoittaa

samaan aikaan tämä hallitus on keskittynyt siihen että se tekee suurten kaupunkien kanssa tällaiset erilliset kasvusopimukset

siis maakunnissa kyllä niitten suurten kaupunkien kanssa keskuskaupunkien kanssa puuhaillaan tähän tapaan mutta se rahoitusinstrumentti joka on tarkoitettu ei vain keskuskaupungeille vaan koko maakunnan tarpeisiin on ajettu nollille

ja nyt tämä hallitus on ajanut sen nollille

senkin takia mielestäni tämä kopran näkemys ja vaateet ovat erittäin perusteltuja kun täällä katsotaan mitä tapahtuu tuolla suomenlahden eteläpuolella

no minä ymmärrän että pitääkin olla jonkunlainen ero siinä viron ja suomen alue ja rakennepolitiikan tuessa mikä eun pussista maksetaan mutta kyllä se on niin suureksi mennyt että se vaikuttaa selvästi

se imee täältä yrityksiä tuonne viron puolelle

ilman tällaista epäneutraliteettia vääristävää menettelyä minkä käytännössä tämä eun alue ja rakennepolitiikka tuo jotka ilman tällaista epäneutraliteettia vääristävää menettelyä monet näistä investoinneista toteutuisivat ja tapahtuisivat täällä suomessa

käsijarru päällä meillä mennään kuulemma konsensusta on liikaa ja vaihtoehdot tästä eteenpäin ovat joko taantuma tai uudistaminen

juuri niin

kyllä pääministeri on harvinaisen oikeassa

ja toisaalta mitä tulee liikaan konsensukseen niin tuo liika konsensus nyt sitten näkyy siinä että se konsensuksen hakemisen halu on ollut niin suuri että ei asiaa sen hakemisen halu sellaista aitoa yhteisymmärrystä joka olisi tarvittu tuommoisen yhteiskuntasopimusajattelun merkeissä kuitenkaan ei ollut valmiutta hakea

joutuu vain kysymään että jos hallitus on neljä vuotta istunut ja kaikissa keskeisissä rakenneuudistuksissa se on ajanut päin seinää ei ole kyennyt tekemään niitä uudistuksia mitä pitäisi niin millä lihaksilla sitten tämä stubb haluaisi ja pystyisi nyt seuraavalla vaalikaudella näitä asioita viemään eteenpäin

nyt kysymys kuuluu

edelleen kysymys kuuluu

pystytäänkö korko myöntämään jollakin tavalla jostain syystä halvempana kuin on markkinakorko millä yritykset saavat kentältä tällä hetkellä rahaa tai millä valtiot saavat monet valtiot niin kuin suomi

kun suomi menee markkinoille suomi saa lähes nollan reaalikorolla rahaa

arvoisa puhemies

minun viestiini tässä liittyy tähän asiaan kuuluukin se että minusta olisi erittäin tärkeää että suomi suomen hallitus vielä kerran arvioisi sen kannattaako ja millä perusteilla tässä hommassa olla mukana

jos siitä tulee hyvä että se ihan oikein tuo lisäarvoa niin totta kai kannattaa olla mukana mutta ne todisteet mitkä pöydässä tällä hetkellä ovat eivät kyllä todista että tämä lisäarvoa toisi

erään hallituksen ministerin kokoomuslaisen ministerin kertoman mukaan tähän osoitettaisiin suomesta suomen kansallisena rahoituksena muun muassa tekesin finnveran ja tesin rahoja

arvoisa puhemies minä vastustan aivan hirvittävän jyrkästi tällaista menettelyä ja minä toivon että tästä eduskunnasta löytyy tahtoa joka tyrmää tuontapaiset ajatukset edustaja saisi koska poissaolot edustajat

edustaja kiuru ilmeisesti haluaa vastata kuinka oikein on

asia

arvoisa puhemies

ensinnäkin nyt täytyy sanoa että tämä oikea laita täällä ansaitsee niikolla täydennettynä tunnustuksen siitä että silloin kun on elinkeino ja työllisyysasioista puhe tältä puolelta ollaan kuitenkin täällä salissa koko toinen puoli ammottaa tyhjillään

juuri näin hallitus lähti ajamaan rakenneuudistuksia tavalla jolla se törmäsi kohta seinään yritys rakentaa suomeen maailman suurimmat kunnat oli jo alusta lähtien tuhoon tuomittu

hallitus roikkui tuossa toiveessaan niin kauan että aikaa kului vaikka kuinka paljon ja tämän hallituksen aikaan kuntarakenteita ei todella ole kyetty edistämään

asian esitellyt ministeri kyllä itse vastusti tätä liitosta kunnanosan siirtoa mutta valtioneuvoston enemmistön päätöksellä sipoon osa kuitenkin helsinkiin liitettiin

edellisen vaikean laman aikaan niin kuin päivällä täällä kävi ilmikin me satsasimme todella neljän vuoden aikana lähes kaksinkertaistettiin t k rahojen määrä julkisten t k panostusten määrä

osaaminen meillä ylipäänsä suomessa rahoitetaan julkisella rahoituksella ja se raja siinä milloin loppuu sen osaamisen rahoitus ja milloin alkaa semmoinen bisneksen tekemiseen kuuluva juttu jossa ei enää julkista rahaa tarvita on vähän häilyvä viiva

mutta kyllä siinä osaamisen muuttumisessa sen auttamisessa että se muuttuu uusiksi tuotteiksi jotka kaupallistuvat jotka saadaan tuotantoon vain valtiota tarvitaan

sen budjetissa on todella merkittävä julkinen osa nimenomaan tutkimus ja kehittämishankkeiden siihen soveltavaan päähän siihen soveltavaan päähän ei niinkään perustutkimukseen no on toki perustutkimukseenkin mutta ennen kaikkea tähän soveltavaan

no minä myönnän että merkittävä osa tästä on taas tällaista sotilasteknistä tai sotilasteollisuuden innovaatioihin liittyvää mutta kuitenkin yhdysvallat siihen paljon rahaa laittaa

asia

arvoisa puhemies

sanon vain ihan kun palvelukeskuksia samaan aikaan uusia palvelukeskuksia nyt ollaan rakentamassa yhden pienen niin kuin miten nyt sanoisikaan varoituksen ettei tässäkin mentäisi sellaiselle keskittämistielle mistä nyt selvät merkit on olemassa

sen hyväksyn että on yksi maakuntalaajuinen te toimisto mutta sille toimipisteitä semmoisia missä ihmiset ovat kasvokkain asiakkaitten kanssa tulisi joko kaksi tai korkeintaan kolme kaksi tai korkeintaan kolme

no sitten sanotaan että rakennetaan työllisyyden palvelukeskuksia joissa ennen kaikkea hoidetaan näitä pitkäaikaistyöttömiä ja jos koko maakuntaan tulee yksi ainoa palvelukeskus niin kuin näyttää ja se vielä jyväskylään niin ollaan tilanteessa jossa meillä on jyväskylässä te toimisto ja tämä palvelukeskus ja oikeastaan koko muussa maakunnassa ei näitä fasiliteetteja enää juuri lainkaan ole

arvoisa puhemies

jo nyt pitäisi ministeri ihalaisen tässä toimia ja huolehtia siitä että nämä fasiliteetit mitä tarvitaan nimenomaan paremman työllisyyden varmistamiseksi jakaantuisivat ei vain keski suomessa vaan kaikkialla muuallakin mahdollisimman tasapuolisesti

minä en usko että suomi tästä nousee ja lähtee oikein uudelleen kasvuun ellei seuraavien vaalien jälkeen kyetä sopimaan laaja alaisesta yhteiskuntasopimuksesta

ei siinä ole vain palkat ja työehdot vaan siinä on laajalti ratkaisut siitä että me sitoudumme siihen että työn määrää työn tarjontaa lisätään ja radikaalisti lisätään että työn tuottavuuden parantamiseksi ryhdytään toimenpiteisiin joissa työntekijät itse ja yritykset itse omalta osaltaan ovat valmiit satsauksiin ja joilla valtiovalta omalta osaltaan noita satsauksia parantaa

kun näissä asioissa plus yrittäjyyden tiellä olevissa erilaisissa byrokratian purkutalkoissa onnistutaan ja yrittäjyyden edellytyksiä muuten voidaan parantaa niin silloin siinä tilanteessa valtiovalta voi myöskin mennä mukaan ja tehdä infrainvestointeja ja muita sellaisia investointeja jotka edesauttavat talouden kasvun liikkeelle lähtemistä

kun tiedetään että me tulevaisuudessa teemme entistä enemmän entistä tuottavammin että yrittäjyydellä on entistä paremmat edellytykset niin valtiovalta voi ottaa tarvittaessa jopa velkaa lisää sillä että se sitä kautta nopeuttaa kasvua

ei ole selviydytty siitä mistä aiottiin selviytyä

niin kuin aina minä pyrin vastaamaan kaipaukseen sillä vastauksella minkä vaatimaton edustaja voi aina antaa

tällä kertaa sanomani liittyy todellakin liikennehankkeisiin siihen totuuteen että me tiedämme budjettikehykset

mistä kaivaa rahat joilla tienpidon tai liikennehankkeitten rahoitustaso nostetaan edes kutakuinkin sille välttämättömälle tasolle

jo siinä on urakkaa että saadaan se nostettua nykyiselle tasolle joka on heikko puhumattakaan että se saataisiin nostettua sille tasolle jolla vähitellen päästäisiin jäämään kuromaan umpeen

monta kertaa on se käsitys että kun otetaan tällainen infrarahastotyyppinen järjestely käyttöön niin se raha olisi jotenkin sillä tavalla ilmaista että sitä ei tarvitse koskaan takaisin maksaa

sillä joka tapauksessa voidaan tietyssä suhdannetilanteessa saada nopeammin rahaa sellaisiin infrahankkeisiin jotka kannattaisi juuri sillä hetkellä tehdä

nyt eletään aikaa jolloin lainojen reaalikorko on käytännössä nolla ja jolloin ylipäänsä rahan saanti infrahankkeisiin on aika edullista

tässä yhteydessä kannattaa muistuttaa että todella tämä biotalous ja metsäsektori ovat täällä monta kertaa tänä päivänä jo esille tulleella tavalla tärkeä osa niitä rahoituskohteita joihinka äsken kuvatulla lisärahoituksella pitää voimavaroja löytyä

muistutan myös siitä että edellinen hallitus lisäsi kolmen vuoden aikana jokaisena vuonna useita kymmeniä miljoonia euroja nimenomaan kaikista alimmanasteisen tiestön kunnon kohentamiseen ja siinä nimenomaan idea oli saada puu kulkemaan

sitä tietä pitäisi nyt pystyä jatkamaan ja myöskin nimenomaan biotalouden kannalta pitäisi näitä voimavaroja voida lisätä

näillä ajatuksilla vielä palaan niihin ensimmäisiin sanoihini mistä liikkeelle lähdin

kyllä seuraavan hallituksen yksi suurimpia pulmia mitkä se joutuu ratkaisemaan nimenomaan rakentamisen rahoitukseen liittyvissä asioissa ovat ne kysymykset mitkä liittyvät infran rahoitukseen

ja nyt olisi tilanne se että hellämielisyyteni pakottaa minut myöntämään puheenvuoron edustaja jarvalle ja sitten edustaja heinonen

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

asia

asia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

asia

keskustelua ei syntynyt

myönnän tässä vaiheessa yhden vastauspuheenvuoron

asia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

myönnän vielä puheenvuoron edustaja myllykoskelle ja sitten mikäli hallituksen jäsenistä joku haluaa käyttää puheenvuoron myöskin hänelle ja jos aivan välttämätöntä niin ehkä sitten vielä yhden puheenvuoron mutta pitempään ei sitten menemme varsinaiseen listaan

asia

asia

asia